heti alkuun haluan kiittää tästä lisärahoituksesta nyt ja myös siitä mitä hallitus on aikaisemmin antanut lisärahoitusta oikeudenhoidolle

nyt tosiaan pääsemme siihen parlamentaarisen työryhmän rahoituksen tasolle ja viime kaudella sain johtaa ilokseni tätä työryhmää

onhan se ihan käsittämätöntä että saa sakot siitä että ajaa autoa ilman handsfreetä ja samaan aikaan voi valmistella toisen murhaa eikä joudu siitä mihinkään kriminaalipoliittiseen vastuuseen mutta onneksi tämä nyt muuttuu

sitten kun puhutaan seksuaalirikollisten valvotusta koevapaudesta johon yhdistetään vapaaehtoinen lääkehoito

tämä on hienoa mutta samalla toivon että myös niitä uudistuksia kuten ministeri tuossa sanoi muun muassa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa pannaan vauhdilla vireille koska pelkkä lisärahoitus ei tätä haastetta ratkaise vaan myös uudistaminen

tässä on loistavia asioita muun muassa follo malli ja hallinto oikeuden jutturuuhkan purkaminen johon on panostettu mutta olen erittäin huolestunut tietojärjestelmistä jotka liittyvät oikeusministeriön hallinnon alaan

ottaen huomioon hallituksen esityksen taustalla olevat valtiontaloudelliset syyt samoin kuin sen että siinä tarkoitettu lainsäädäntö ei ole tullut vielä voimaan ja että valiokunta edellyttää sakon muuntorangaistukseen liittyvän uudistustyön jatkamista valiokunta puoltaa esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä

että poliisi käyttää väärin valtuuksia joita tulee saamaan ja samoin tuomioistuimet jopa tuomitsevat syyttömiä ihmisiä näissä valmistelutapauksissa

mutta sitten haluaisin ottaa ja kiittää ministeriä että olette ollut hereillä tässä turvapaikkaprosessin jatkokäsittelyssä

edellisestä työstäni tietämäni henkilö on jälleen kunnostautunut ja kuten edustaja pelkonen sanoi tässä on ollut lehdissä ikävä juttu tuoreeltaan

aiotteko vielä jatkaa asioiden hajauttamista eri hallinto oikeuksiin sekä laajennatteko tätä jatkokäsittelylupaa ja edelleen kevennätte kokoonpanoja oikeusturvaa vaarantamatta

nyt saamieni tietojen mukaan oikeusministeriö on hyvin paljon jäljessä tästä kehitystyöstä suhteessa poliisiin ja on vaarana että tämä oikeusministeriön kokonaisuudistus ei valmistu tietojärjestelmien osalta vielä tuohon mennessä

tässä opettavana tarinana on se että tämä henkilö on käynyt riihimäen vankilassa olevan stop ohjelman läpi ainakin tietojeni mukaan ja menee alle kolme vuotta että hän jälleen syyllistyy tällaiseen samankaltaiseen rikokseen minkä hän on aikaisemmin tehnyt ja mistä on tuomittu

miksi ihmeessä ei tuomioistuin syyttäjä poliisi pystyisi tekemään työtään ja harkintaa siinä jos on kyse murhasta törkeästä ryöstöstä tai törkeästä pahoinpitelystä

toteaisin vaan että tässä lapsen myymisessä tai pois antamisessa tosiaan poliisi teki esitutkinnan ja koetti kaikin keinoin soveltaa sitä ihmiskauppapykälää siihen mutta se ei käynyt

onko mahdollista panostaa tähän tietojärjestelmäuudistukseen niin että se valmistuu yhtä aikaa kuin poliisin vitja järjestelmä jolloin tästä saataisiin keskusteleva järjestelmä ei yksipuolinen järjestelmä

jo nyt vankeinhoidon ammattilaisten mukaan avolaitoksiin sijoitetaan vankeja jotka eivät vaarallisuutensa vuoksi todellakaan sinne kuuluisi

se on kyllä meidän viranomaisten aliarviointia kun oikeusoppineet väittävät että viranomaiset eivät pysty tekemään työtään ja katsomaan onko joku todella syyllistynyt rikokseen vai ei

miten hallitus aikoo varmistaa että tavallisen ja rehellisen kansalaisen koskemattomuus turvataan ja että vaaralliset väkivaltarikolliset joiden rikosten uusimisriski on suuri pidetään suljetuissa laitoksissa joko vankilassa tai mielisairaalassa

eli lääkehoito todella tehoaa vain ja ainoastaan tiettyihin ihmisiin jotka en nyt voi sanoa että eivät tee näin vakavia rikoksia koska jokainen seksuaalirikos on vakava tekevät ehkäpä yhden rikoksen tai kaksi rikosta jotka ovat kuitenkin lievempiä kuin nämä seksuaalirikokset mistä tässä puhutaan

onhan se nyt ihmeellistä myös että poliisi käyttää pakkokeinoja esimerkiksi telekuuntelua ja myös ajoittain peitetoimintaa niitä poliisi osaa käyttää mutta sitten kun on kyse tämmöisestä teon valmistelusta niin heti tulee väitteitä että se ei osaisikaan käyttää

meillä on nyt käsissämme laatuaan ensimmäinen selonteko sisäisestä turvallisuudesta ja nyt me saamme ensi viikon tiistaina sen käsittelyyn saliin eli jokainen meistä nyt sitten saa ja joutuu ottamaan kantaa mikä tulee olemaan turvallisuustilanne suomessa tässä lähivuosina

hallituksen esityksessä on lähtökohtaisesti hyvää se että henkilöstöä kohdennetaan sekä poliisilaitosten että poliisihallituksen johdosta sinne operatiiviseen toimintaan

se on hyvää

meillä itse asiassa kokonaisrikollisuuden määrä on jatkuvasti laskenut vaikka jotkut rikostyypit ovat nousseet mutta turvattomuuden tunne on valitettavasti lisääntynyt ja se on otettava vakavasti

siinä on kyllä tehokas valvontakoneisto joka hyökkää heti poliisin kimppuun eduskunnan oikeusasiamiehestä oikeuskanslerista lähtien eli kyllä se valvonta pelaa ei näitä pakkokeinoja väärin käytetä

mutta mitä hyviä asioita voisi sitten tehdä että tämmöistä seksuaalirikollisten uusimisriskiä vähennettäisiin

haluan nyt kiinnittää huomion erääseen asiaan joka lakivaliokunnassa herätti paljon keskustelua ja kiinnostusta

tämä esitetty valvottu koevapaus on totta kai lääkehoitoineen ja terapioineen hyvä sellainen mutta ei autuaaksi tekevä

ja nyt tässä jatkossa kun selonteon jälkeen käynnistyy strategiatyö kysyisinkin ministeri orpolta

poliisi ei tarvitse hallintorakenteita eivätkä kansalaisetkaan tarvitse hallintorakenteita vaan poliiseja tarvitaan kentällä enemmän ja näin kansalaisetkin niitä haluavat

ketkä kaikki siihen osallistuvat mitä asioita siinä otetaan esille ja mikä on sen aikataulu että saamme sen tänne käsittelyyn jotta tiedämme tämän tulevaisuuden askelmerkit

ainakin minun mielestäni valmistelussa oli käynyt pieni lapsus mutta ehkä se ei näin ollut vaan se oli tositarkoituksessa jätetty pois

haluankin kysyä millä turvataan se nyt kun päälliköitä vähennetään että todellisuudessa kenttähenkilöstöä lisätään

otetaan yksi esimerkki

totta kai yksi vaihtoehto on pitää hänet suljetussa tilassa pidempään mutta se ei liene mahdollista meidän yhteiskunnassamme jolloin kyseeseen tulee erilaisia muita keinoja kuten edustaja pelkonenkin täällä mainitsi

tässä jos tulisi nyt joku hätäpainike sinne nettiin mistä voisi painaa että nyt tarvitaan poliisin apua että täällä on joku seksuaalirikollinen liikkeessä niin poliisinhan todennäköisesti sen jälkeen pitäisi selvittää tämän rikollisen ip osoite

kun joku suunnittelee ja valmistelee panttivangin ottamista niin ei hän tee sitä ihan näin vain tästä näin että otanpa panttivangin vaan hän valmistelee ja suunnittelee sitä tekoa hyvin pitkään

hän kerää tietoa hankkii järjestelmällisesti tietoa tästä uhristaan hänen elinolosuhteistaan liikkumisistaan lähipiiristään ja niin edespäin

tämmöinen kemiallinen kastraatio joka ei perustu vapaaehtoisuuteen on varmaan todella hyvä eräs keino estää vakavia rikoksia

lainsäädännössä on paljon kehitettävää

onhan se jotenkin käsittämätöntä että kun törkeässä ryöstössä se on omaisuusrikos siinä suojataan etupäässä omaisuutta toki välillinen tekomuoto on väkivalta tai sillä uhkaaminen tämmöinen järjestelmällisen tarpeellisen erityisen tiedon hankkiminen olisi ollut kriminalisoitu mutta sitten kun puhutaan ihmisen vapaudesta panttivangin ottamisesta niin siinä tällaista pykälää ei olisi ollut

mutta sekin on ihmisoikeussopimusten vastaista että viattomia lapsia kymmenittäin ellei sadoittain yksi ihminen pääsee raiskaamaan ja käyttämään seksuaalisesti hyväksi tuhoamaan heidän elämänsä

keinoja pitää keksiä lisää

tämä lakivaliokunnan mietinnössä esitetty valvottu koevapaus on yksi hyvä keino mutta ei suinkaan ainoa eli työn on jatkuttava tälläkin osalla

lakivaliokunta teki mielestäni erittäin ansiokasta työtä kun kuunteli eri asiantuntijoita ja nyt sitten teki esityksen että myös tähän panttivangin ottamiseen lisätään tämä kohta hankkii rikoksen tekemisessä tarpeellisen erityisen tiedon

meillä ei tämmöistä kidnappausta ole vielä ollut mutta meillä on kyllä ikäviä muunlaisia tapauksia ollut joissa myös on kerätty tietoa etukäteen

se on loistavaa että lakivaliokunta heräsi tähän puutteeseen ja nyt tässä mietinnössään esittää että myös tältä osin panttivangin ottaminen olisi yhdenmukainen törkeän ryöstön valmistelun kanssa

poliisin ja syyttäjän mukaan kyse on kansainvälisestä erittäin laajasta ja pitkään jatkuneesta amfetamiinin ja kokaiinin maahantuonnista ja levittämisestä

kaiken kaikkiaan voi sanoa että niinkin pitkällä kuin kahden vuoden parlamenttiurallani tämä on paras täällä toivottavasti säädettävä laki mikä ensi vuoden alussa toivottavasti tulee voimaan

osa heistä kuuluu niin sanottuihin prosenttijengeihin jotka jopa ulkoisin tunnuksin muun muassa jengiliivein viestittävät röyhkeästi olevansa yhteiskunnan ja lain ulkopuolella

mitä konkreettisia toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä erityislain säätämiseksi järjestäytyneen rikollisuuden kitkemiseksi ja kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi

se on hyvä että pakkokeinolaissa asioihin puututaan ehkä matalammin näyttökynnyksin ja kysyisin kyllä vielä sitä

aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin näiden rikoslaissa olevien rikosten ankaroittamiseksi järjestäytyneen rikollisuuden suuntaan koska nykyisin laissa oleva pykälä on lähinnä kuollut kirjain

ja se on nimenomaan tätä raiskauksen uhrin aseman parantamista joko minimirangaistusta tai kvalifiointiperusteita muuttamalla se on aivan selvä

nyt on ehdoton ja ehdollinen rangaistus

työturvallisuuslaki kuitenkin vaatii takaamaan opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle muun muassa turvallisen työympäristön ilman väkivalta ja uhkatilanteita

mihin toimenpiteisiin opetusministeri ryhtyy että väkivalta ja uhkatilanteet raportoidaan työnantajalle lain vaatimalla tavalla ja että työnantaja ryhtyy riittäviin toimenpiteisiin työturvallisuuden takaamiseksi

esitetyillä muutoksilla pannaan täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä edustaja väätäisen kanssa siltä osin että näissä tilaisuuksissa jotka ovat lasten tilaisuuksia ehdottomasti pitää rajoittaa alkoholin anniskelua mutta tämä ravintoloiden sulkeminen ei ole mikään ratkaisu siihen että saisimme tilannetta alkoholin kulutuksen suhteen paremmalle mallille

myrkytyskuolemat johtuvat useimmiten viinan lääkkeiden ja huumeiden sekakäytöstä ja ne eivät liity mitenkään ravintoloiden aukioloaikoihin

arvoisa herra puhemies

eli siinä mielessä pitäisi enemmän panostaa tämmöisen syrjäytymisen eriarvoistumisen ehkäisemiseen ja toki tämmöiseen alkoholin mielikuvien luomiseen etenkin nuorille esitetään alkoholi hyvinkin myönteisessä merkityksessä

nykyisen lainsäädännön mukaan on jo pystytty puuttumaan pahoinpitelyihin kotirauhan häiritsemiseen laittomiin uhkauksiin mutta kuten puheessani käsittelin tämmöiset vainoajat jotka seuraavat ja tarkkailevat ovat usein hyvin tietoisia lain sisällöstä ja älykkäitä ihmisiä ja väitän että tämä ennalta ehkäisevä momentti on tässä se tärkein

esityksessä ehdotetaan lainsäädäntöä muutettavaksi joiltakin osin myös muuten kuin direktiivi edellyttää

mutta kuten sanoin en näe mitään syytä siihen että ravintoloiden aukioloaikaa pitäisi lyhentää

vaikka se sinänsä saattaisi olla yksittäinen keino se ei ratkaise missään tapauksessa tässä ketjussa tätä suomalaisten humalahakuista juomista

edustaja eerolalle sanoisin kun hän oli huolissaan siitä tehdäänkö perättömiä rikosilmoituksia tällaisesta vainoamisesta että aivan varmaan tehdään kaikista rikostyypeistä tehdään perättömiä rikosilmoituksia mutta tässähän suoritetaan normaali esitutkinta ja syyteharkinta

menettelysäännösten osalta lakiin ehdotetaan selvyyden vuoksi kirjattavaksi että menettämisvaatimuksen esittäjän on vedottava niihin seikkoihin joihin hänen menettämisvaatimuksensa perustuu

sehän on täällä mainittu että oikeudettomasti ottaa yhteyttä esimerkiksi ja jos on lapsen huoltoa ja tapaamista koskeva asia niin silloinhan siihen on oikeutus

voin lyödä vetoa että jotkut kansalaiset tekevät erilaisia viranomaisia muun muassa poliisia ja verottajaa vastaan rikosilmoituksen vainoamisesta

ministeri esittelikin tuossa hienosti asioita oikeudenhoidon toimialalta ja täytyy sanoa että tilannehan on parempi kuin monella muulla toimialalla

käännettyä todistustaakkaa koskevan ehdotuksen taustalla on muun muassa eduskunnan hyväksymä lausuma jossa edellytetään hallituksen selvittävän käännetyn todistustaakan käyttökelpoisuuden jotta turvataan rikoshyödyn poissaaminen

varmaan osittainen kiitos siitä kuuluu sille että parlamentaarinen työryhmä lisäsi oikeuden alan rahoitusta

kun lähestymiskieltolaki tuli voimaan niin silloin erään järjestäytyneen rikollisjengin johtajistoon kuuluva haki lähestymiskieltoa poliisia kohtaan kun poliisi oli tehnyt kotietsintöjä heidän kerhon päämajassa ja kotona

ensi vuosi menee vielä hyvin mutta siitä eteenpäin tulevat vaikeat vuodet ja sehän vaatii ennakkoluulotonta uudistamista ja arvoisa ministeri tuossa jo esittelikin ennakkoluulottomia uudistustoimenpiteitä

sen lisäksi pääministeri kataisen ja stubbin hallituksen ohjelmassa harmaan talouden torjunta on asetettu yhdeksi hallituksen tai oli asetettu yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi

uudistuksia pitää tehdä sisältöön mutta myös rakenteisiin ja ne on hallitusohjelmassa ja oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa hyvin esitetty

hallituksen mukaan siihen on kuulunut muun ohessa velvollisuus selvittää ja valmistella rikoshyödyn perinnässä sovellettavaa käännettyä todistustaakkaa

kun on olemassa tietyt suunnitelmat käräjäoikeus ja vankilaverkkoon mainitsittekin ohimennen tullaanko niitä jatkamaan

tämä hallituksen esitys lastensuojelulain muuttamisesta on todella tervetullut

näin ollen tuolloin on omaksuttu käännetyn todistustaakan sijasta kevennetty todistustaakka joka oli silloin merkittävä uudistus sekin

tosiasia nimittäin on että etenkin suurissa kaupungeissa saattaa olla tilanteita että lastensuojelun työntekijä tapaa lapsen vain paperilla ja näinhän ei todellakaan voi olla vaan kyllä se lapsi pitää ihan livenä tavata

mutta nyt tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan sitä että vastaajalla on todistustaakka omaisuuden laillisesta alkuperästä kun vaatimus koskee nimenomaan tätä laajennetun hyödyn menettämistä

asiakassuunnitelma on toki tärkeä työväline ja apuväline toiminnassa mutta eihän se korvaa sitä jos resursseja puuttuu kun valitettavasti monessa paikassa lastensuojelussa ei ole riittävästi työntekijöitä ei etenkään päteviä työntekijöitä

ja nyt perustuslakivaliokunta on lausunnossaan tänä vuonna todennut että tämä käännetty todistustaakka on tietyin reunaehdoin mahdollinen